minä toivon että näiden toimintojen osalta tämä varoittava kehitys joka tuossa osin on tapahtunut ei tapahtuisi

se mielikuvamainonta jolla alkoholia mainostetaan erityisesti nuorille tulisi vastaavalla tavalla estää myös tupakan osalta estää niissä yhteyksissä joihin ei lainsäädännöllä päästä kiinni

mielestäni olisi oikeudenmukaista se että eläkkeensaajat olisivat samanarvoisesti verotettuja riippumatta siitä mikä on eläkkeen maksajataho yksityinen tai julkinen

minä toivon että tavallisten ihmisten eläkeläisten opiskelijoitten työttömien palkansaajien pankkitilien tavallisten käyttelytilien verollisuus poistettaisiin

samoihin tuloksiin toivon nytkin tulevaisuudessa päästävän kun pakosta joudumme menemään malliin joka herättää monia pelkoja

mutta muulla tavalla pitäisi luoda sellaista ilmapiiriä että tupakointi on haitallinen asia että ihminen luonnollisesti mieluummin sitä välttäisi

keskustelu on päättynyt ja voimistelusta ehdotus hyväksytään lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarain paljon että turvepanoa varten esitellään päivitys kahdeskymmenes b kolmas asia on myös neuvosto ehdottaa että se mitä nyt pannaan pöydälle seuraavaan täysistunto hyväksyttäneen hyväksi että samoin asiakohta kaksikymmentäneljä

arvoisa puhemies

inhimillisyys yksilön elämä toiminta nämä ovat niitä hyviä arvoja eettisiä arvoja jotka tässä on tuotu hienosti esille

samoin toivon että myös henkilöstön jaksamisesta työssäviihtymisestä työpaikkojen säilymisestä pidetään huolta että vastakin näihin vaativiin tehtäviin saadaan paras mahdollinen ja osaava henkilöstö

toivon että päästäisiin siihen että se tavallisten pankkitilien vähäinen korko joka todella on tällä hetkellä hyvin olematon ja matala ja jota pienillä talletuksilla ei edes paljon kerrykään voitaisiin saada verovapaaksi niin kuin oli aikoinaan

arvoisa puhemies

toivon että television puolella otettaisiin säännöllinen tapa että joka pyhä tulisi jostakin suomen kirkosta televisioitu päiväjumalanpalvelus

södermanin puheenvuoroon liittyen haluan korostaa sananvastuuta sitä millaista sanaa julkisuudessa levittää ja myöskin vastuuta sen seurauksista

kyky selviytyä omassa kodissaan vaikka autettuna on arvo mutta jos henkilö saa korkeassa iässä terveyttä niitten mahdollisuuksien mukaan joita on olemassa se auttaa myöskin antoisampaan ja sisältörikkaampaan elämään laitoksessa

tuota hivenen harkitsen kuinka moniin rikkomuksiin törkeän rikkomuksen käsite meidän on syytä kuitenkaan liittää koska näkisin että silloin jos me joka rikoksesta löydämme myöskin törkeän rikosasteen me tavallaan teemme inflaation tuolle käsitteelle mitä en haluaisi

kuten myös kaksikymmentäviisi b

sananvapauteen liittyy myöskin sananvastuu

sen ei tarvitsisi olla mitään televisionomaista riittää että välitettäisiin se toimitus jumalanpalvelus joka on seurakunnan kirkossa

nyt siitä pienestä korosta joka saattaa olla sen alimman saldon mukaan määräytynyt ja vuoden lopussa hyvin olematon muutama euro siitäkin vielä menee vero

marraskuuta kello kuusitoista b

on paljon ihmisiä jotka eivät pääse pyhäaamuisin kirkkoon ja jotain ohjelmaa näillä sähköisillä kanavilla kuitenkin näyttää olevan

ehkä monet sairaalamenot ja hoitomenot mitä tulisi voidaan tätä kautta estää ja samalla täytyy muistaa että tämän kautta myös osaltaan jossain määrin vaikutetaan kuntoutusalan hoito ja hoiva alan työpaikkoihin positiivisesti

meillä tällä hetkellä on voimakas uhka maaseudun jopa kuntakeskusten välisten reittivuorojen lopettamisesta

heikkinen muutoin aloitteessaan esittää sanktioidaan on se erittäin selvä signaali yhteiskunnan terveestä tahtotilasta

nämä ovat osa yhteiskuntarakennetta

ei ole kysymys siitä että kulkee vain bussi vaan kysymys on yhteiskunnan toimivasta sosioekonomisesta rakenteesta ja silloin liikenteellä niin linja autoliikenteellä kuin raideliikenteelläkin on keskeinen asemansa

samoin toivon että säästämisen innoittamiseksi pankkilaitokset kehittäisivät myös muita hieman pitempiaikaisia luotettavia säästämisen muotoja

kokonaisuutena hyvin kannatettava kokonaisuus joka kannattaisi valiokunnassa hyvin perusteellisesti selvittää ja johon kannattaisi löytää perustelut mitenkä tässä voitaisiin edetä keskustelu on päättynyt kaatua myös neuvosto

jos me saamme tässä lievässä tupakoinnin aloittamisessa semmoisen tilanteen että tupakointia ei aloiteta on suuri todennäköisyys ettei myöskään huumeita koskaan kokeilla ei ainakaan niitä käydä käyttämään

tarvitsee olla asiantuntija ja silloinkin ihminen voi vahvasti erehtyä jos hän sijoittaa tuonne pörssielämään ja osinkoihin osakkeisiin rahojaan

onneksi työpaikat ovat nykyisin savuttomia kovinkaan paljon tuota passiivista tupakointia aiempiin aikoihin nähden ei ole

pitäisi olla semmoisia kansalaisen luotettavia rahalaitoksia jollaisia ainakin perinteiset pankit yleensä ovat tottuneet olemaan

mutta parveketupakointi joka aina kevätkesin tulee esille ja josta kansanedustajiin otetaan yhteyttä on eräs sen muoto

toivon että näiden asemaa vahvistettaisiin siten että talletukset voisivat olla korkotuottojen osalta verovapaita

väestönsuojelu on tärkeä osa kansalaistemme turvallisuutta

käydyn vilkkaan keskustelun pohjalta toivon että asiasta myös asianomaisessa valiokunnassa käydään vilkas keskustelu ja toimitaan aloitteiden esittämillä suuntaviivoilla

me tiedämme mitä viime sotien aikana nimenomaan väestökeskuksissa ja liikennepaikoilla olleet väestönsuojat merkitsivät

tällä päästäisiin siihen että ihmiset voisivat myös itse luoda omaa taloudellista vakautta nykyistä paremmin ja luotaisiin tuommoista terveen taloudenpidon tavoiteltavaa ihannetta

ne antoivat monelle suojaa ja jos näitä ei olisi ollut nimenomaan siviiliuhrien kuolleitten ja loukkaantuneitten määrät olisivat olleet aivan toista luokkaa kuin todellisuus sitten oli koska suomessa oli viime sotien aikana yllättävänkin paljon yleisiä väestönsuojia

arvoisa puhemies

kansalaisten kannalta on välttämätöntä että on jotain semmoista taloudellista perustaa johonka voi luottaa ja silloin suomalaiset pankit on haluttu kokea tämmöisinä

aiemmin minulla on täällä ollut lakialoite jossa olen esittänyt että pankkitalletusten korkotulot olisivat lähdeverosta vapaita

ehkä sitten pystyttäisiin tekemään jos aika sallisi ja materiaalit olisivat valmiina tilapäisiä suojapaikkoja mutta toisin kuin viime sotien aikana nyt ennen kaikkea pitää tarkastella väestönsuojan tarvetta radiologisten uhkien kannalta säteilyn laskeuman kannalta

tämä myös kehottaisi pankkisäästämiseen ja olisi kansalaisille tuommoinen vakaa ja luotettava kaiken kovin epävarman taloudellisen elämän keskellä

tämän vuoksi toivon että kansalaiset tajuavat myöskin sen että suomessa valtio on taannut pankkien talletukset tällä tavalla kuin hallitus esittää

silloin varauduttiin konkreettisesti pommeihin myöskin kaasuihin kemialliseen uhkaan mutta nyt uusia uhkia ovat myöskin biologiset uhat radiologisten uhkien ohella

kun viime syksynä asia oli esillä siinä oli eräs ulkolainen pankki jonka talletuksia tehdessään tallettajat saattoivat aavistaa että kysymys on tietystä riskisijoittamisesta

tämän myös valtio korvasi niille jotka olivat talletuksia tehneet vieläpä niin että myös nämä ylikorkeat korotkin valtio maksoi tilien omistajille

arvoisa puhemies

jos millä niin eu ympäristömerkillä ainakin voisi olettaa vastaisuudessa ihan erityisesti olevan tällaista positiivista merkitystä

henkilökohtaisesti tuota määrää ei voi pitää kovin suurena koska se on kertainvestointi ja paljolti se investointi mikä tähän on tehty kestää kyseisen talon tai kiinteistön iän

arvoisa puhemies

kansa jonka jäsenet ovat turvallisissa olosuhteissa kaikkien uhkakuvien edessä on kansa joka kestää

olen jo vuosia henkilökohtaisesti suhtautunut kriittisesti siihen että meillä korkean tuoton tavoittelun merkeissä on eläkevaroja sijoitettu hyvinkin paljon ulkomaille

vaikka maailmalla on hyviä pyrkimyksiä muun muassa ydinaseuhkien poistamiseksi maailmalla on ydinaseita entistä tehokkaampiakin kenties

kritiikkiäni on pidetty vanhanaikaisena ymmärtämättömänä mutta kuitenkin haluan että nyt opittaisiin se että luotettaisiin siihen mikä on vakaan tuoton antavaa mikä kestää silloinkin kun maailmalla tulee taloudellisia ongelmia niin kuin nyt on tapahtumassa

ydinvoima vaikka me voimme luottaa hyvinkin pitkälti turvallisuuteen kaikesta huolimatta saattaa sisältää yllättävät riskit

terrorismin uhka on viimeisten aikojen kuluessa maailmalla lisääntynyt ja uudet uhat ovat kemiallisia ja biologisia uhkia myöskin

uskon että vaikka maailmantalous menee vahvaa alamäkeä niin siitä huolimatta kohtuudella nykyiset eläkesijoitukset voidaan katsoa turvatuiksi

meidän tulisi kaikki nämä tiedostaa normaalioloissa syvän rauhan aikana ja varautua riittävällä tavalla

sellaista romahdusta jossa arvo täysin putoaisi ei tapahtune mutta valitettavia menetyksiä tulee ja liian paljon

arvoisa rouva puhemies

näkisinkin että meillä ei ole aihetta välttämättä muuttaa rakennusten neliömääriä väestönsuojien rakentamisen osalta koska nämä tilat eivät suinkaan ole hukkainvestointeja vaan hyvin monet väestönsuojat ovat aivan normaaliaikana hyötykäytössä

kansan kesken on semmoinen käsitys että maailman talouslama maksatetaan eläkeläisillä ja sen vuoksi toivonkin että jatkossa eläkevarantoja sijoitettaisiin kotimaisiin kohteisiin työllistettäisiin kotimaassa edistettäisiin kotimaisia investointeja

täällä ne ovat kumminkin vakaammassa tallessa kuin ulkomailla jossa hetken pörssien muutokset voivat romahduttaa niitten arvon pahimmassa tapauksessa lähes nollata

arvoisa puhemies

erinomaisesta ideasta maakaapeli linkkimastolle kysymyksestä haluaisin todeta sen heikkouden että jos vaurioituu myöskin niitä sähkölinjoja joista tämä maakaapeli saa virran kuten hyvin laajalti nyt kesän myrskyissä tapahtui niin silloin ei maakaapelikaan auta jos se virta joka olisi vaikka kilometrien päässäkin jää tulematta

kysymys on erittäin tärkeästä asiasta jota käsittelimme myös pari viikkoa sitten pohjoismaiden neuvoston elinkeinovaliokunnan kokouksessa dipolissa

keskustelu on päätynyt walker väitetään että oikeus oli käsite on päättynyt ja loput

siinä tuotiin esille suomen hyvä malli joka tunnetaan nimellä sanssi kortti johon on hienolla tavalla koottu jo muutoinkin olemassa olevia nuorison työvoimapoliittisia toimia mutta tämä kortti on ikään kuin markkinointikeino jotta se tavoittaisi asianomaiset osapuolet

toiseen käsittelyyn esitellään asia

näitä ongelmia oli nimenomaan näillä pahimmilla myrskytuhoalueilla että ihan nämä merkittävät kantolinjat vioittuivat ja niidenkin korjaaminen kesti varsin kauan silloin kun sähköä odotettiin paikalle

toivon ed

tämän vuoksi tällä aloitteella haluan että me pidämme kiinni tähän asti voimassa olevista määräyksistä jotka velvoittavat väestönsuojan rakentamiseen

eräskin vanhempi mieshenkilö konnevedellä sanoi että häneltä on nyt puuttunut sähköt kolme viikkoa ja hänelle sanottiin että seuraavat kolme viikkoa ainakin menee ennen kuin on toiveitakaan että sähköt tulevat ja siellä oli muitakin samassa asemassa

se opettaa että aina kun jotakin tekee niin jotain saa ja tämä opetus on tavattoman

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä huoltovarmuus on eräs niitä asioita joista on maksettava tietyllä tavalla ihan itseisarvona samoin turvallisuus

keskustelu on päättynyt ja myös neuvoteltu syvä järvi on tämä asia lähetetään työelämä ja tasa arvo mario c

ehkä jossakin poikkeustilanteessa jos aivan välittömässä läheisyydessä on yleinen väestönsuoja voitaisiin tällaisesta vaatimuksesta tinkiä

arvoisa puhemies

elikkä henkilökuntaa sähköyhtiöillä on myös kovin vähän joka myös voisi antaa tätä virtalähdettä

pöydällepanoa varten sävellyksen neljäs aasi voi myös neuvosto ehdottaa että miltä pannaan

tämä on syytä todeta samoin se että suomessa on annettu myös koulutusta afganistanilaisille vaativiin tehtäviin

toivon että samalla kun rakennuksiin ja tuotantotiloihin tehdään määräysten mukaan väestönsuojat kiinnitettäisiin huomiota myös siihen että meillä on niin sanottuja yleisiä väestönsuojia ihmisten liikkuvuuden vuoksi ja niitten kiinteistöjen takia joissa ei ole väestönsuojia tällä hetkellä

pitäisin parhaimpana sitä että siellä olisi automaattinen moottori joka myöskin tuulettomalla pakkassäällä käynnistäisi akut aivan samaan tapaan kuin on sairaaloitten varavoimaloissa

täällä mainittu iso järjestelmä on mielestäni toiminut erittäin hyvin

jos esimerkiksi ajatellaan kotimaan lentoliikennettä ja yrityksiä jotka enää lentävät sisämaan kentille niin nähdään että jos vastaavasti yhtiö päättää mitkä kentät säilytetään niin meillä helposti suomessa lentoliikenne keskittyy vain aivan muutamalle kentälle ja tällöin se aluepoliittinen merkitys joka lentokentillä on elinkeinoelämän ja kaiken elämän sujumisen kannalta kaventuu ja menetetään

arvokas

mutta toivoisin myös että löydettäisiin ne keinot joilla huumeitten tulo tuosta maasta maailman huumekauppamarkkinoille voitaisiin estää ja toivon että aikanaan olisi näillä sotilasjoukoilla myöskin mahdollisuus yhdessä paikallisten poliisien kanssa ja viranomaisten kanssa saada rajavalvonta afganistanissa sellaiseksi että huumeiden kulkeutuminen kerta kaikkiaan voitaisiin estää

mutta varmasti esitys vapaaehtoisesta osallistumisesta tähän järjestelmään mitä hallituksen esitys käsittelee on perusteltu ja kun on kyse vapaaehtoisuudesta silloin iso järjestelmä pystyy elämään rinnalla

suomesta on viety väestönsuojia ja osaamista muualle ja silloin meidän toki kannattaa myös omassa maassamme varautua siihen että meillä on kokonaisturvallisuus kaikenlaisia uhkakuvia kohtaan

ne ovat nimenomaan asioita joissa täytyy tiedostaa että maapallo on yhteinen ilmakehä on ohut ja silloin meidän on juuri tältä pohjalta asioita lähestyttävä ja kannustettava kansainväliseen yhteistyöhön

kyllä tässä on erittäin suuri haaste mitenkä saadaan säilymään vastaisuudessa yhteiskuntavastuu huoltovarmuus ja kaikki ne perustehtävät jotka alusta alkaen näillä toiminnoilla on ollut

arvoisa puhemies

näin säilytämme vähintäänkin nykyisellään kansalaisten väestönsuojaturvallisuuden ja katsomme ne keinot millä sitä voitaisiin vielä lisätä ja laadullisesti parantaa

todella menee varten esiopetuksen seitsemän sasi voimistelusta ehdottaa että minut pannaan pöydälle laimenna pidettävään täysistuntoon

samoin päivityksen kahdeksas sijalta mutta myös yhdeksäs

yleisempää j

minusta meillä tarvitaan tässä maassa voisin sanoa rinnakkain sekä julkista pelastuslaitoksen ambulanssitointa että yksityistä mieluiten perheyrittäjyyteen perustuvaa ambulanssitointa

ne ambulanssiyrittäjät jotka toimivat perheyrittäjinä tekevät todella ihailtavaa työtä hoitavat edullisesti kustannustehokkaasti vaativat tehtävät ja ennen kaikkea mahdollistavat myös että pienillä paikkakunnilla voi olla kohtuullisen hyvät ambulanssipalvelut

mutta tosiasia on se että mies ja nainen ovat erilaisia ja sukupuolineutraaliutta siinä mielessä ei voi olla etteivätkö mies ja nainen ole erilaisia

keskustelu on päätynyt walker pysyväksi työ on risto lintu on päättynyt ja asia loppuun käsi että turvepanoa varten esitellään

edelleen näen suurena vahvuutena sen että jos meillä on sekä julkista ambulanssitointa joko sairaanhoitopiirien tai pelastuslaitoksen ja sitten perheyrittäjyyteen perustuvaa yksityistä ambulanssitoimintaa niin nämä täydentävät hyvin toisiaan

kähkönen on tuonut hyvin huomionarvoisen näkökohdan esille joten henkilökohtaisesti olisin myös toivonut että maa ja metsätalousvaliokunnan asiantuntijavaliokunnan näkemykset olisivat tulleet päätöksiksi

samoin päivityksen hyvä asia tähän uuteen uskoon olisimme jos d

todellakaan syyttömät ihmiset eivät saa joutua turhiin ongelmiin rikollisuuden takia mutta jo itse rikollisuus aiheuttaa syyttömille ongelmia pelkällä olemassaolollaan ja yhteiskunnalle tavattoman paljon kustannuksia

muun muassa aikoinaan kun meillä oli pelastusalan henkilöstön lakko tuosta lakkotilanteesta olisi ollut hankala selvitä ellei olisi ollut yksityisyrittäjiä ambulanssitoimessa

tämä mitä tässä ollaan nyt tekemässä ei ole hyvää lainsäädäntöä ja näin ollen tämä on kyllä kypsä laki korjattavaksi

seuraava täysistunto onkin huomenna

nykyisin joulukuuta kello neljätoista b

toivottavasti tämä laki ei kauan tässä muodossa ole koska tämä on laki jonka kanssa ei voida toimia ja kansan parissa koetaan kyllä suurpetovaara semmoisena uhkana että hyvin laajalti halutaan päästä metsästämään petoja ja eliminoimaan petovaaraa

tämä istuntoon päätynyt p

jos ajattelemme vaikkapa niitä turvatarkastuksia joiden läpi lentokoneisiin nousemme tai vierailijat tulevat tänne eduskuntaan niin ne ovat sen takia että rikolliset eivät voisi tehdä tekojaan

hätkähdin esimerkiksi sitä että omassa maakunnassani keski suomessa tämä merkitsee sitä että siirtokuljetukset tulevatkin maakuntakeskuksesta käsin hoidettaviksi

on aivan oikein että yhteiskunnassa halutaan kontrolloida ja estää rikollisten toimintaa ja tässä tulee esivallalla olla entistä enemmän keinoja vastaisuutta ajatellen